pääsy tiedostoon voi olla vain tietyillä määrätyillä henkilöillä eli yrityksissä on varsin pieni henkilöjoukko joka on nimetty ja muun muassa gmailin ja hotmailin käyttö ja tietojen siirtäminen muistitikulle voidaan tai tietyissä tapauksissa pitää kieltää

uutena painopisteenä on vajaakuntoisten ja pitkäaikaistyöttömien pitkäaikaistyöttömien työllistäminen

ja tietysti olennaista on tässä se että asiat tulevat kun valtioneuvosto hyväksyy asetuksen välittömästi eduskunnan käsiteltäviksi tarkastettaviksi

oikeastaan silloin kun se perustettiin ajatus oli se kun oli hyviä vuosia että voidaan ennakoivasti maksaa valtion eläkkeitä rahastoon niin että ne ovat sitten käytettävissä sieltä ja tällä tavalla pidetään huolta siitä että valtion maksukyky säilyy paremmin ja tietysti mitä suuremmaksi rahasto kyetään kasvattamaan sitä parempi

emme kuitenkaan ole vielä turvassa

meillä pitäisi toimia amerikkalaisen tehokkaasti että kun nuori tappelee kadulla niin hänet otetaan yöksi säilöön vankilaan ja seuraavana aamuna viedään tuomioistuimeen ja siinä otetaan todistaja mukaan ja saman tien asia ratkaistaan ja asianomainen saa siitä sitten asianmukaisen rangaistuksen eikä näin että tutkitaan hitaasti ja vuoden kuluttua palataan sitten tuomioistuimessa asiaan ja sitten annetaan joku rangaistus

toinen oli ulkopoliittinen päätöksenteko jossa oltiin huolestuneita siitä että jos presidentti ja hallitus ovat eri mieltä niin siinä tilanteessa päätöstä ei kyetä tekemään

nyt tiedustelisinkin puheenjohtaja zyskowiczilta missä määrin pankkivaltuuston piirissä käydään keskustelua siitä toimiiko ekp tehtäviensä rajoissa vai onko niitä ylitetty ja pitäisikö sitten ylipäätänsä niitä tehtävien rajoja muuttaa onko siihen tarvetta jotta toimitaan laillisella tavalla

oikeuslaitos ja esitutkinta tarvitsevat kyllä lisää resursseja mutta täytyy sanoa että kyllä myöskin on aika paljon tehostamisen mahdollisuuksia ja varaa näissä oikeusprosesseissa ja niitä valmistelevissa prosesseissa

sen jälkeen on sitten eduskunnan kontrolli ja sitten kun puututaan näihin kansalaisoikeuksiin siltä osin ollaan huomattavan tarkkoja ja niin täsmällisiä kuin suinkin mahdollista

tämä on tärkeää jotta syrjäytymistä voidaan estää ja pitkäaikaistyöttömien sekä vajaakuntoisten pääsy avoimille työmarkkinoille helpottuu

kolmanneksi on määriteltävä minkälaisiin kohdeosoitteisiin yrityssalaisuuksia käsittelemään oikeutetut henkilöt eivät ole oikeutettuja lähettämään viestejä eli voidaan sanoa että näihin osoitteisiin viestejä ei saa lähettää se on kiellettyä

tarkoitan tällä puheita yksittäisten kriisimaiden velkasaneerauksesta

minä nyt otan ihan esimerkkinä bernie madoffin tapauksen yhdysvalloista

tietysti nyt me olemme tilanteessa jossa meillä on negatiivista talouskasvua ja tietysti tämmöisessä tilanteessa jos mietitään mitkä ovat niitä kaikkein joustavimpia elementtejä joita voidaan käyttää suhdannepoliittisesti niin valtion eläkerahasto on niistä yksi

yksi suurimpia huijauksia talousrikollisuuden historiassa kansainvälinen tapaus suuret summat suuri joukko ihmisiä ja alle vuodessa asia oli tutkittu selvitetty ja madoff oli tuomittu vankeuteen ja istuu nyt siellä vankilassa ja omaisuutta myydään parasta aikaa

olette sitä mieltä että asiaa pitäisi selkiyttää eu tasolla mutta kun haluatte vastustaa komission ehdotusta niin sitä aletaan vastustaa jo siitä lähtien että kyseessä on toissijaisuusperiaate

tässä suhteessa täytyy sanoa että se porras ei ole niin kauhean jyrkkä mutta tietysti jos se johtaa siihen että yhtäkkiä pienyrittäjän asema heikkenee ja sitten tämmöiset selvästi palautusta saavat yritykset vahvistuvat merkittävästi silloin kyllä varmasti hallituksen on syytä reagoida

ja täytyy sanoa että mitä tulee tähän verotuksen globaalin aspektin kehittämiseen niin siinä me joudumme etenemään askel askeleelta

arvoisa puhemies

tietysti on luonnollista että suomen pitäisi saada kattava verosopimus jossa myöskin sitten säännellään tulojen verottamista ja tällä tavalla pidettäisiin huolta siitä että johonkin maahan maksetaan veroja

todennäköisin takaaja olisi muut euromaat eli se tarkoittaisi siinä tilanteessa suomen vastuiden moninkertaistumista

mitä tulee tähän vähennykseen niin se on kuitenkin siinä määrin merkittävä kannustin ja se kohdistuu pieniin sijoituksiin pieniin yhtiöihin ja kun se kohdistuu palkkatuloihin se merkitsee sitä että tämä keino ehdottomasti edistää työllisyyttä

tietysti tavallaan on tarvittu tätä rahoitusta jotta sitten tiettyjä elvytysratkaisuja joitten tehokkuudesta voidaan keskustella on voitu tehdä ja tätä kautta on saatu pitkä väli

perustuslakivaliokunta korostaa että tunnistamistietojen käsittely on vasta viimesijainen keino ja käytettävissä vain jos on ilmeistä ettei yrityssalaisuuden paljastamista voida millään muulla tavoin selvittää

on panostettava tutkimukseen ja tuotekehitykseen sen kaupallistamiseen sekä sisämarkkinaesteiden karsimiseen suomen elinkeinoelämän etujen turvaamiseksi

täytyy sanoa että mielestäni sitä ei välttämättä tarvita siellä mutta valtiosääntöoikeudellisista syistä asiantuntijat ovat puoltaneet sen kirjaamista ja siitä syystä myöskin valiokunta puoltaa sen kirjaamista

työllisyysmäärärahat ovat suhteessa työttömien määrään tänä ja ensi vuonna jälleen korkeampia kuin kertaakaan keskustan ja demareiden punamultahallitusten aikana jolloin valtiovarainministerinä toimi eero heinäluoma

ja kuten edustaja zyskowicz sanoi kun maasta karkottamisessa voidaan valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen motiivi on se että mahdollisimman myöhään voidaan panna täytäntöön tuo päätös ja pitäisi tältä osin katsoa se että kun ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen mukaisesti yksi valitusinstanssi riittää niin näissä tapauksissa voisi poistaa mahdollisuuden valittaa korkeimpaan hallinto oikeuteen tai ainakin katsoa että tuo valitusmahdollisuus olisi valitusluvan takana ja tällä tavalla nopeuttaa niitä prosesseja

suomessa wincapitan tapaus

tästä syystä perustuslakivaliokunta on useammassa yhteydessä todennut että on syytä uudistaa sekä esitutkintalaki että pakkokeinolaki ja saattaa ne voimassa olevan perustuslain vaatimusten mukaisiksi

tosin ongelma näissäkin sopimuksissa on se että jos suomalainen urheilija asuu monacossa tai vaikka sveitsissä tietysti hän maksaa ne tuloistaan koituvat veronsa siihen asianomaiseen maahan ja tietysti meidän on aika vaikea verottaa näitä henkilöitä kun kuitenkin verotus perustuu asumiseen varsin pitkälti

no onneksi nyt pääsyytetylle on vihdoinkin luettu syytteet

suomi on trips sopimuksen osapuoli joka suojaa nimenomaan wtossa teollisuus ja tekijänoikeuksia

mutta mikä on olennaista on se että me emme saa hyväksyä sitä että korkojärjestelmää käytetään tulojen siirtämiseksi suomesta muualle

valiokunta korostaa että käsittely on sallittu vain sen tarkoituksen vaatimassa laajuudessa eikä käsittelyllä voida rajoittaa luottamuksellisen viestin suojaa enempää kuin on välttämätöntä

silloin kun venäjä valloitti etelä ossetian ja abhasian niin siinä yhteydessähän tietysti georgian koskemattomuuden loukkaaminen tuomittiin voimakkaasti mutta tehtiin hyvin kohtuullinen ohjelma jolla pyrittiin ihan humanitäärisiä ongelmia korjaamaan muun muassa antamaan mahdollisuus ihmisille palata entisiin koteihinsa

ensimmäinen vaihtoehto on että luovutamme ja jättäydymme virran vietäväksi

siitä syystä onkin erittäin hyvä että nämä ovat täällä tällä hetkellä käsiteltävinä eduskunnan suuressa salissa ja täytyy sanoa että sekä esitutkintalakiin että pakkokeinolakiin tulee selkeitä parannuksia ja niissä olennaisesti paremmin otetaan huomioon myöskin kansalaisten perusoikeudet

mitä tulee tähän hallintarekisteriin niin lähtökohtaisesti tietysti kaikkein parasta olisi se että voitaisiin luopua hallintarekisteristä ja kaikki omistus olisi läpinäkyvää

sen takia tämän esityksen valmistelu ei ollut ihan yksinkertaista koska pitää tehdä semmoiset rajaukset että rehellinen koronmaksaja saa vähentää korot mutta niiltä jotka yrittävät kiertää niitä korkoja muualle tukitaan tie ja tässä on kohtalaisen hyvin onnistuttu

ja tosiasia on se että euroopan unionin jäsenyys vaikuttaa vahvasti sekä suomen oikeusjärjestelmän perusteisiin että myöskin yksilön oikeusasemaan

olemme myöskin islannille antaneet sieltä olemme saaneet jo rahaa takaisin ja kreikalta olemme saaneet tähän mennessä korkoja enemmän kuin mitä olemme korkoja maksaneet joten tällä hetkellä tase muitten maitten suhteen on plussalla mutta en sano että se edelleen olisi välttämättä vuoden tai viiden vuoden kuluttua plussalla

käsittely on siten sallittu ainoastaan siinä laajuudessa että yhteisötilaaja pystyy riittävällä tavalla yksilöimään poliisille osoitettavan rikosilmoituksen tai tutkintapyynnön

mutta joka tapauksessa olennaista on se että pyritään tietojenvaihtoon jolla kontrolloidaan sitä että ei väärin perustein viedä varallisuutta toiseen maahan ja siitä ei lainkaan makseta veroja suomeen vaan että meillä väliyhtiölainsäädännön tai muilla keinoin kyetään kontrolloimaan sitä että jos on suomalainen omistaja suomessa asuva omistaja hän joutuu myöskin omaisuudestaan maksamaan veroa

no sitten tulee seuraava kysymys

ja se että se kohdistuu pienyrityksiin on sillä tavalla tärkeää että jos me ajattelemme tekesin tutkimustukea niin heillä on erittäin suuria vaikeuksia kyetä palvelemaan pieniä yrityksiä

valitettavaa tässä prosessissa oli se että oikeusministeri esitteli tämän asian presidentille eduskuntaan lähetettäväksi vasta aivan lokakuun lopussa mikä merkitsi käytännössä sitä että kun tässä jouduttiin käymään erittäin kattava asiantuntijakuuleminen niin tämän asian käsittelyn kanssa tuli erittäin suuri kiire

jos verrataan juuri yhdistyneisiin kansakuntiin ykn yleiskokouksen päätöksillä ei ole lainkaan samaa merkitystä suomelle kuin euroopan unionissa hyväksytyillä direktiiveillä jotka täytyy suomessa panna täytäntöön lainsäädännöllä tai euroopan unionin asetuksilla jotka tulevat voimaan välittömästi suomeen tai euroopan unionin hyväksymillä perusoikeuksilla joittenka toteutumista ey tuomioistuin ja tulevaisuudessa viime kädessä euroopan neuvoston ihmisoikeustuomioistuin valvovat

tietysti ydin koko järjestelmässä on euroopan ihmisoikeustuomioistuin joka on erittäin tärkeä väline

kun suomesta tuli eun jäsen eihän kukaan tietysti hyväksynyt tätä suomen menetelmäpatenttia enää vaan meillä täytyi olla joku uusin keksintö lääkeaineessa jotta se voitiin ottaa käyttöön

sillä joka tekee ilmoituksen pitää olla tietoja pitää olla tietty uskottavuus koska jos se ilmianto on täysin perätön niin silloin syyllistyy myöskin rikokseen ja näin tulkittuna ja sovellettuna perustuslakivaliokunta pitää esitystä myös oikeasuhtaisena

tietysti ongelma on se että jos jotkut maat sallivat hallintarekisterin ja suomi ei sallisi niin silloin ollaan siinä tilanteessa että suomalaiset yhtiöt jotka ovat globaaleja meillä ei ole montaa semmoista yhtiötä mutta ne jotka ovat globaaleja tietysti sijoittajien osalta joutuvat hankalampaan tilanteeseen ja niillä voi olla vaikeuksia saada pääomaa

tästä asiantuntijat ovat yksimielisiä

tästä syystä kun tämmöisen vähennyksen saa automaattisesti eikä tarvita raskasta byrokratiaa tämä myöskin kannustaa pieniä yrityksiä harjoittamaan tutkimustoimintaa

nyt käsittelyssä olevilla esityksillä tuetaan innovaatioiden kaupallistamishankkeita mahdollistetaan bisnesenkelitoimintaa ja lisätään yritysten kansainvälistymisavustuksia sekä investointi ja kehittämishankkeiden myöntämisvaltuutta

nyt ollaan siitä tilanteessa että tietysti euroopan neuvostossa joka on ihmisoikeus ja demokratiaorganisaatio on mahdoton hyväksyä sitä että jokin valtio valloittaa yhden osan toisesta valtiosta

tässä on pohjimmiltaan kysymys patenttisuojasta ja sen arvosta

haluan vielä todeta perustuslakivaliokunnan osalta että perustuslakivaliokunta ei todellakaan ottanut millään tavalla kantaa korkeimman oikeuden ratkaisuun

arvoisa puhemies

meillä ongelma on se että jos jotkut välttelevät oikeutta pyrkivät estämään asian selvittelyä niin tältä osin täytyy kyllä mielestäni lisätä poliisin ja tuomioistuinlaitoksen mahdollisuuksia saada kiinni nämä ihmiset ja saada heidän asiansa käsitellyksi

me emme tiedä mikä on seuraavan presidentin kanta ja joka tapauksessa jos halutaan että suomesta tulee naton jäsen uskon että se ei ole mahdollista paitsi siinä tilanteessa että presidentti pääministeri ulkoministeri ovat samaa mieltä ja vaikuttavat kansalaismielipiteeseen